sosialidemokraatit yhtyivät hallituksen esitykseen siltä osin kuin esitettiin kotitalousvähennyksen kehittämistä mutta me vaadimme sen laajentamista myöskin asumismuotojen osalta ja eri kiinteistöyhtiöiden ynnä muuta

meillä on tällä hetkellä erittäin vakavista rikoksista syytettyjä ja kiinnisaatuja henkilöitä jotka ovat vastaanottokeskuksissa

haluan vain lyhyesti koota sen että suomen taloutta kohtasi eu maista voimakkain bktn lasku ja tämä on monella tavalla nyt vasta näkymässä aluekehityksessä nuorisotyöttömyydessä ja erityisesti kärjistyvässä pitkäaikaistyöttömyydessä ja suomalaisessa uudenlaisessa pahenevassa köyhyydessä

on tietysti tärkeätä että nyt syyttäjä saa tämän odottamansa lain koska tässähän ovat ongelma korkeimman oikeuden ratkaisut joissa estettiin tuplarangaistukset talousrikosten osalta

siinä kun vapaaehtoisesta paluusta pystytään taiteilemaan ja kieltäytymään ja he ovat vuoden päästä sitten kotoutettavissa ja työoikeuden piirissä voi miettiä että onko

osalta

se mitä äsken toin esille on nimenomaan sitä arjen epäkohtaa pienituloisten heikot mahdollisuudet tehdä energiainvestointeja ja parantaa asumistaan eli se vaatii muilla toimenpiteillä nyt heidän tilanteensa huomioon ottamista

jos me poistaisimme tämän pallottelun uskon että voisimme saada nykyisellä rahasummalla kuntalaislähtöisesti parempia palveluita

tämä on erittäin vakava asia sen takia että tämä historia valitettavasti ja ne puutteet ovat nyt sitten tiettynä valuvikana tässä

nyt on tietysti vain varmistettava että seuraamukset säilyvät samalla tasolla kuin nykymaailmassa poliittinen tahto tältä osin

kyllä tämä työnantajan kelamaksun poisto tulee olemaan historiallisesti tarkasteltuna yksi vakavimpia taloudellisia virheitä mitä tämä hallitus on tehnyt ja aika pitkälti vielä tällaisen valtiovarainministeri kataisen tammihutaisun seurauksena

tulo ja terveyserot ovat kasvaneet

osin tähän liittyy myöskin se että suomen käytäntö paperittomien terveyspalveluiden osalta on vaarassa niin että meidän vetovoimamme erityisesti laittoman maahanmuuton osalta alkaa myöskin kasvaa jos me esimerkiksi ilmoittaudumme kaikkien vaikeiden tuberkuloositapausten hoitomaaksi

ensinnäkin tässähän luotiin moraalikatopöytäkattaus ja tämä itse asiassa sisällään pitää edelleenkin tässä esityksessä näitä keskusteluja ja kritiikinaiheita joita muutamia käsittelen mutta ihan ensinnäkin suomen vakuusvaatimus on toistettava

niin tässä on juuri se että nyt tässä on kielletty pidetty poissulkevina nimenomaan tätä rikosprosessia ja veronkorotuspuolta ja silloin se tarkoittaa heikennystä

tätä sosialidemokraattien taholta on perätty perjantain pikavaltiovarainvaliokuntakäsittelyn jälkeen ja mielestäni tähän asiaan pitää saada myöskin puututtua

he pöydälle panoa varten stellan päivystyksen suhdanne ja uimisesta täyttyneet

mutta minä näen tämän hyvin pitkälti niin että meillä olisi pitänyt olla aikoinaan sen järjestyssääntökäytännön pohjilta kunnilla mahdollisuus myös toimia ja reagoida

ratkaisu ei todella voi olla tie jossa talouttaan vastuuttomasti hoitaneita automaattisesti autetaan toisten maiden tai ekpn toimesta

itse asiassa tämä kattaminen joka tapahtuu kyllä hyvin hallitsemattomasti taitaa olla kaksi kertaa fantastisesti uusitun vihreän energiaveromallin ja uudistuksen nimissä metsäteollisuuden osalta lisää vaikeuksissa olevan metsäteollisuuden kustannuksia verrattuna työnantajamaksuihin ja tällä tavalla se on epäonnistunut

eduskunnan seuraavaa neljä cascos kolmas neljättä täysistunto hyväksyttäneen

ministeri thorsin aikana näistä asioistahan tehtiin yhtäkkiä pesäero kaikkiin niihin periaatteisiin mitä eun puheenjohtajuusaikana linjasimme että suojelun tarpeessa oleville on suojelu järjestettävä geneven sopimuksen mukaisesti ja perusteltujen turvapaikanhakijoiden turva pitää hoitaa mutta että perusteettomien turvapaikanhakijoiden osalta pitää olla nopeat käytännöt palautukset ja laitonta maahanmuuttoa tulee torjua

on myöskin nyt suoraan sanottava että mikäli kreikka ei pysty vastaamaan sitoumuksistaan kuten näyttää taloutensa tervehdyttämiseksi suomen on myös lopetettava verorahojen ja valtiontaloutemme kestävyyden suojelemiseksi oman kansallisen pelastusrenkaan turvaamiseksi edellisen keskustajohtoisen hallituksen päättämät vastikkeettomat maksatukset

on varmistettava että käräjäoikeuskäytännön kautta voidaan määrätä myös veronkorotuksia eli ankaroittamispykälän poistaminen nyt ikään kuin perustuslaki ja lakivaliokunnan kautta oli minulle kyllä käsittämätön

ne lupaavat esitellään myös pärskyn yhdestoista sija kolme työllisyysmielessä tärkeätä että meillä on hyväksyttävä

tämä oikeustaiteellinen suoritus tässäkin panee miettimään onko se vanha viisaus joka lapsena tuli kuulluksi että lain koura nappaa kyllä myymälävarkaan mutta isot rosvot kiertää tässä nyt kuitenkin sitten taas valitettavasti sitä arkea

herra puhemies

myönnän että minä puhun kokonaisuudesta mutta tältä osin myöskin on täysin sinisilmäistä todeta etteikö tähän ilmiöön liity nyt myös sellaisia ihmiskauppaan liittyviä riskejä jos naisia ja turvattomia lapsia on täällä kerjäämässä niin on aina vaara että siihen tulee sitten mukaan heidän suojelunsa kannalta tosi vakavia asioita ja myös sellaisesta on epäilyjä ollut esillä

jos hän seuraa täysistuntoon torstaina gasgas kolmas huhtikuuta kello kuusitoista tämän tyyppisiä elementtejä nyt käytettävissä

erityisesti oikeusministerin kannattaa olla hyvin tarkkana esittäessään tiettyjä näkemyksiä nimenomaan niitten paikkansapitävyyden osalta

kreikka lainaa tusa vastikkeetonta todettava että hallituksen perusteluissa todettiin että asiantuntijat pitävät epätodennäköisenä että kreikka lainaa sitä vastikkeetonta lainaa tarvitsee myöntää

kyllä meitä varmaan muutama edustaja oli työhuoneessa tekemässä päälle kaatuvia töitä ja samalla keskittymässä ed

nyt jatkovalmistelussa on kyllä varmistettava että käräjäoikeus voi määrätä veronkorotukset ja rangaistusseuraamuksen mukaan mutta erittäin tärkeä myös on nyt tämä julkisuus

sitten tuli tämä vakausväline juhannuksena viime vuonna ja siinä hallituksen esityksen perusteluissa sanottiin että enemmistö asiantuntijoista pitää epätodennäköisenä että takauksia tarvitaan

ne täytettiin välittömästi toimestani kohdistamalla lisäpalkkausrahoja talousrikostutkijoiden vakansseihin

siis työnantajien tukeminen nimenomaan rahoituksellisesti ja myös toiminnallisesti on perusteltua nimenomaan vaikeina aikoina mutta semmoinen stalinin urkujen kaltainen hehtaaripyssyn käyttö ei taloudellisesti voi olla perusteltua varsinkin kun monet talousasiantuntijat oikeasti totesivat että tällä kelamaksun poistolla ei ollut nimenomaan työllisyyttä täsmätukevaa vaikutusta

mutta itse asiassa haluan myös yhtyä tähän huoleen infrastruktuurista

nyt on varmistettava että verotietojen salassapidosta annettua lainsäädäntöä muutetaan siten että sanktioluonteisista veronkorotusseuraamuksista tehdään julkisia

se on pysähtynyt ja tullirikosselvityksiä koskeva esitys ministeri braxin toimesta eteni vasta kovan kahden vuoden eduskuntapaineen jälkeen ja ministeri pekkarisen pöydällä makaa valtion tukia saaneiden yritysten verotustietojen käyttöön saaminen

mutta en ole lainkaan vakuuttunut että se on energiapoliittisesti mikään vihreä teko koska monella ihmisellä ei ole vaihtoehtoa vaihtaa lämmitysmuotoja vaan käytännössä se tulee merkitsemään taloudellista tiukkuutta kohtuuttomasti tänä aikana jolloin työttömyys pitkäaikaistyöttömyys kärjistää tilannetta

nyt kyllä kaikkien on oltava valmiita siihen että niille jotka tekevät mittavia talousrikoksia yhteiskuntaa vastaan kyllä valtiovarainministeriön yhdessä oikeusministeriön kanssa on saatava hallinnollinen veronkorotussanktio julkisuuden lisääminen aikaiseksi nykyisen rangaistustason säilyttämiseksi

ei tätä siis hallitusohjelmaan kirjoitettu huvikseen vaan ihan kaikki puolueet olivat sitä mieltä että on oltava keinot torjua kerjäämisen organisointia

eli tässä suhteessa ainut mitä hallitus saa aikaiseksi on että se ikään kuin on tekevinään seuraavalle vaalikaudelle talousrikostorjuntaohjelmaa sen sijaan että se olisi toteuttanut tämän vakavan ongelman joka laman aikana vielä kärjistyy konkreettisia torjuntatoimia

nyt asiantuntijoista sitten osa toteaa että suomen ratkaisuista on kiinni koko maailmantalous

haluan tähän keskustan verolinjaan esittää nyt sen peruslähestymistavan että kun tulo ja terveyserot ovat olleet voimakkaassa kasvussa suomessa niin tämä hallituksen sosiaalinen perusturvallisuutta vahvistava panostuslinja on tässä tilanteessa todella tärkeä paitsi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta niin meidän kotimarkkinoiden ostovoiman kannalta koska nimenomaan tämä toimintaympäristö tulee vaikeuttamaan vientiteollisuudesta riippuvaisen maan kannalta selviytymistä

ja siitä minä näen kun eussa on normaalikäytäntö jota kaikki muut eu maat käsittääkseni noudattavat yli kolmen kuukauden työnhakijoilta ja niin edespäin että kyllä suomessa täytyy yhtä lailla nyt tältä osin myöskin tätä asiaa hoitaa ja myös viranomaisten eri yhteydenpidon pitää parantua että tieto myöskin kulkee sen lisäksi että edelleen eun piirissä kyllä romanian ja bulgarian suuntaan pitäisi sitten myöskin tätä kansainvälistä painetta olla paljon paljon vahvemmin kuin nyt on ollut

itse asiassa kuitenkaan ennen kristusta ikan budjetin ylijäämään yltämistä pidetä mahdollisena asiantuntijapiireissä ja rahoitusmarkkinat eivät usko kreikan selviytyvän ilman velkasaneerausta

se on rapautumassa

kun puhutaan paljon näistä armopykälistä tai armahdus ja katumuspykälistä niin eiväthän ne toimi jollei julkisuus ole olemassa ja jollei ole riittäviä rangaistuksia ja myöskin rikostutkinta ole riittävä

arvoisa puhemies

nämä asiat on tietysti myöskin taustalla muistettava ja tämän takia euroalueella on kyllä vakavasti paneuduttava saksan valtiovarainministerin wolfgang schäublen todella jo viime vuoden toukokuussa peräänkuuluttamaan euroalueen sääntöjen pikaiseen korjaamiseen

meillä jätetään toteuttamatta yhteiskunta ja kansantaloudellisesti kannattavia aluekehityksen kannalta keskeisiä investointeja juuri tämän laskentatavan harhan takia

on hyvin tärkeää ettemme hyydytä kotimaista ostovoimaa

tämä on näkökohta joka teillä jää pois näissä lähestymistavoissa

hänhän esitti der spiegelissä jo silloin että kreikan oman puolustautumisen kannalta silloinhan kreikka maksoi korkeampaa korkoa lainoista kuin latvia pitäisi olla mahdollisuus irtautumiseen ja toisaalta sitten euroalueen oman vakauden takia pitäisi olla mahdollista löytää pelisäännöt

minusta meidän pitäisikin alue ja työllisyysvaikutuksia erityistäsmätarkasteluun kyllä ottaa jatkossa nimenomaan sen takia että tämä työllisyysvaikutus ja kuljetus ja logistiikka muun muassa pystytään tarkemmin arvioimaan

nyt sitten yksittäisten kaivoshankkeiden osalta ymmärretään se mutta pitää nähdä ylimaakunnallisesti infran ja tieverkon kokonaisuus

teidän tiedossanne täytyy olla että suomen hallituksen kanta joka suuressa valiokunnassa ennen ecofin ja ministerineuvostoja on esitetty on valtiovarainministerin johdolla ollut että suomen hallitus vastustaa käännetyn arvonlisäverojärjestelmän pilotin laajentamista jota saksa ja itävalta ovat esittäneet

ne eivät ole niin tehokkaita kuin kolme kertaa tehokkaammat nettoinvestoinnit tai kuntien sosiaali ja terveydenhuollon ja julkisten palvelujen ja työllisyyden ylläpito

mutta tällä hetkellä tämä peruslinja keskustalla on kyllä väärä tähän tilanteeseen

tältä osin pitäisi lopettaa puhuminen tienpätkistä maantieteellisesti rajatulle alueelle ja nähdä hankkeiden positiiviset vaikutukset paljon laajemmalle aina koko tieverkoston tasolle ja myös kansalliseen kilpailukykyyn

mutta hallitus on tässä ajelehtinut niin kuin oman ohjelmansa vankina ja nyt on aika pysähtyä koska nyt tilanne on todella vakava

herra puhemies

kun komissaari frattinin kanssa myöskin lähdettiin valmistelemaan eräitä muita asioita liittyen muun muassa niihin työnantajiin jotka pitävät laitonta ulkomaista työvoimaa kohdistuviin sanktioihin niin te olette löytänyt oikeudellisen lähestymistavan torjua rikosoikeudellisten sanktioiden kohdistamista näihin työnantajiin

esimerkiksi valtiontalouden tasapainottaminenkin onnistuu kyllä muutoinkin kuin ainoastaan työurien pidentämiskeinon kautta joka liittyy enemmän työvoiman tarjontaan

esimerkiksi jos ajatellaan taloudellisen vuorovaikutuksen vahvistamista pietariin ja venäjään meidän pitäisi osata nähdä maakuntien tienpätkien sijasta laajemmat tieverkot

mutta kokonaisuus hoidon porrastus ihmisen pääsy sairautensa edellyttämälle hoidon tasolle edellyttää että perusterveydenhuolto on myös paremmassa kunnossa ja tässä meillä on selvä kriittinen kohta

on ollut erittäin hyvä että tätä selontekoa on ministeri kyllösen johdolla valmisteltu myös uudella tavalla avoimuudella

hallitus ei ole itse asiassa riittävästi panostanut suomen kilpailukyvyn vahvaan edistämiseen ja työllisyyden ja teollisuuden kykyyn paremmin vastata työllisyydestä

toivotaan tosin että kaikki saksan johdon ennusteet eivät toteudu

sillä on merkitystä suomen hyvinvoinnin rahoitukselle valtiontalouden kestävyydelle pahimmillaan mitä voimakkaimmalla tavalla ja nimenomaan kielteisellä tavalla

anna vielä vastauspuheenvuoron edustaja lauslahdelle mutta sen jälkeen koska työ heinosella on seuraava puheenvuoroihin hän poimii käyttää arvoisa puhemies

kuitenkin haluan tässä käytyyn keskusteluunkin viitaten todeta että kaiken perustana on tietysti hallitusohjelma ja hallitusohjelman linjaukset ja siltä osin keskeistä on kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta turvata meille taloudelliset nopeat ja turvalliset kuljetukset

herra puhemies

toivotaan että tämä talouskriisi hallitaan paremmin kuin maailmanlaajuisen poliittisen ynnä muun epävakauden kautta

tässä inhimillisesti ja taloudellisesti vakavassa tilanteessa ei voi olla varaa semmoiseen vastuuttomaan vauhtisokeuteen jota tekin edustitte tammitauolla lähtemällä kelamaksun poistoon aiheuttamalla valtiolle miljardin euron lisävelkatarpeen

minusta sisäministerin täällä esittämä kanta oli hyvin yhtenevä sttkn sisäisen turvallisuuden seminaarissa esittämään kantaan että sisäisen turvallisuuden ohjelman käsite on niin laaja että kaikkea ei voi priorisoida

haluan herra puhemies tässä kiinnittää huomion siihen että meidän kansallinen asiamme on nyt varmistaa metsäteollisuuden toimintaedellytykset kilpailukykyinen energiahinta puun saatavuus ja myös aktiivisemmalla venäjä politiikalla puukuidun osalta puutulliasian ratkaisu

nopeita pikaisia täsmätoimia investointiin elvytykseen ja kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen joka tarkoittaa nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden ja tähän liittyvän tilanteen parantamista

selonteon käsittelyssä toivoisi nyt syvennettävän nimenomaan tämän finanssikriisin ja myös väestökehityksen vaikutuksia yhteiskunnalliseen epävakauteen

erittäin tärkeätä on että liikennepolitiikkaa tarkastellaan poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän talouden työllisyyden ja myös alueiden kehittämisen kehyksessä

valtion omistajaohjauksessa hallitus on käsi lipassa katsonut metsäteollisuuden puolella järjestelyjä joihin olisi voitu voimakkaammin vaikuttaa

samoin te olette kansallisen yhtenäisyyden näkökulmasta tehnyt erittäin suurta vahinkoa nyt pääministerin kanssa nimenomaan pakko ja sanelupyrkimyksillä eläkeiän nostossa ja eläkkeiden heikentämisessä

meillä on ammattistartti tämän hallituskauden aikana käynnistetty meillä on jopo opetus vakinaistettu

tältä osin pitäisin tätä selontekoa erittäin tärkeänä nyt myöskin parlamentaarisen linjauksen pohjaksi elikkä valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan muiden valiokuntien on myöskin tiettyihin asioihin otettava tarkentavaa kantaa hallitusohjelman pohjalta

on erittäin tärkeätä myös että hallitus aktiivisesti miettii metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä myös alue teollisuus ja työllisyyspoliittisesta näkökulmasta ja tähän liittyy myöskin se että hallitus ei voi olla katsomossa kun stora enson osalta koko itä suomea koskevia ratkaisuja tehdään

toinen asia on se että kriisikestävyys edellyttää nyt kyllä myös varustautumista oikeasta päästä sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista syrjäytymisen ehkäisemistä

mitä tulee alue ja työllisyysvaikutuksiin niitä pitää todella vastuullisesti yli hallitus ja oppositiorajan miettiä muun muassa maakunnan kehittämisrahan ja näiden näkökohtien huomioon ottamista

myöskin työmarkkinoiden hallinnasta ja vakaudesta voi kantaa oikeasti huolta koska maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta pitää toteuttaa niin että työmarkkinoiden vakaus kotouttamisen onnistuminen ja sisäinen turvallisuus varmistetaan

nyt kansan tahdosta ja pysäyttämänä te joudutte harkitsemaan asiaa ja haette ikään kuin vetäytymistietä mutta tämä keskustelu on vakavalla tavalla osoittanut välikysymyksen edelleen tarpeelliseksi sen takia että selvästi te haette vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta luopumatta tästä

tässä on nyt nimenomaan se että jos estetään nimenomaan veronkorotusten ja rikosoikeudellisten sanktioiden yhteinen käsittely niin kyllä tässä nimenomaan ollaan vakavalla tiellä ja jos prosessit siirretään hallinnollisiksi kuten verohallinto tässä teki niin siitä seuraa sitten ehkä veronkorotuksia

viimeistään euroalueen keskeisen arkkitehdin saksan entisen valtiosihteeri jurgen starkin eron ekpn johtokunnasta pitää herättää suomenkin eu eliitti tunnustamaan että tehtyjen virheiden pitkittäminen uudella vastikkeettomalla velkarahalla tulee ilmeisesti vain kärjistämään ja voimistamaan edessä olevaa järistystä

pulliaisen ja monien muiden kanssa käymämme voimakas keskustelu näistä kysymyksistä onneksi todella johti oikeusministerin osalta tulliselvitysrikoksen ratkaisuun

siinä ei auta rakennemuutos ennakoiva työ vaan meidän on huolehdittava tulevan hyvinvointimme ja taloutemme perustasta metsäteollisuuden toimintakyvystä keskustelu on päättynyt

meillä on perusopetus paremmaksi ohjelma joka toteuttaa konkreettisesti kunnissa tukiopetusta resurssiopettajien käyttöönottoa pienryhmätöissä

se on merkittävä uusi linjaus että raideliikenne nostetaan eurooppalaisena liikennepolitiikan päämuotona keskeiseen asemaan suomen liikenneinfran kehittämisessä

nythän näin ei ole vaan meille on kuten olen tuonut esille tietoisesti luotu kahdet työmarkkinat halpatyömarkkinat ja tämä on myös turvallisuuteen erittäin vakavasti vaikuttava asia samalla kun se on valtion ja hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta vakava asia

urpilainen toi esille erittäin tärkeän asian eli turvallisuusstrategian voimavarojen kytkemisen koko sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseen

eli rahalla pääsee ja sitten vielä välttää julkisuuden

tämä raideliikenteen vahva tuleminen on merkittävä poliittinen ja kansallinen teko jolla pystymme kilpailukykyä vahvistamaan

valtiovarainministerin osalta äsken mainitun lain osalta ja korjauksen osalta tärkeitä olivat sitten myös verotustietojen saaminen käyttöön ja tämäntyyppiset rahaliikenteeseen liittyvät tarpeet jotka eivät ole edenneet

te ette luovu tästä pyrkimyksestä ja sen takia toisin kuin kristillisten mielestä joilla on kova hinku porvarihallitukseen tässä asiassa on hyvä että eduskunta nimenomaan äänestää hallituksen luottamuksesta